arvoisa herra puhemies

helcom on myös asettanut erittäin hyvän suosituksen joka koskee niin matkustus kuin rahtilaivojen jätteitä siitä että näitä käymäläjätteitä ei enää päästettäisi itämereen

tästä oli olemassa rannikkovaltioiden kesken jo yksimielinen päätös johon venäjäkin oli alun perin sitoutunut mutta nyt sitten viime metreillä venäjä tästä hyvästä aloitteesta vetäytyi pois

tässä hallituksen esityksessä on myös näitä muita esitykseen vaikuttavia seikkoja ja eräs jonka ilolla panin merkille on että valmistelussa on siis tuo törkeän metsästysrikoksen lisääminen rikoslakiin

olisin ministeriltä kysynyt kun olette paikalla

sitä on hyvin pitkään odoteltu ja on hieno asia että ministeriö tätä valmistelee

toiseksi eläinsuojelurikoslain käsittelyssä olemme keskustelleet tästä eläintenpitokieltorekisteristä joka on sinällänsä erinomaisen hyvä aloite

mutta onko pohdittu sitä mahdollisuutta että jos törkeään metsästysrikokseen syyllistynyt henkilö omaa esimerkiksi metsästyskoiria onko mahdollista että jos teko on luonteeltaan erityisen julma tätä eläintenpitokieltoa voisi jollakin tavalla soveltaa myös tällaisen metsästysrikoksen tekijään

ja sataneljäkymmentäkolme i kuusitoista tyhjää yksi poissa kannatan

kannatan

arvoisa puhemies

hyvin onnistuessaan tämä riistahallintolain uudistus tarkoittaa mielestäni sitä että lisätään läpinäkyvyyttä tähän toimintaan kuin myöskin vähennetään tätä vastakkainasettelua joka tässäkin salissa mielestäni vähän väliä kyllä tulee vahvasti esille

vastakkainasettelun vähentämisessä mielestäni olennainen tekijä on se että tuettaisiin entistä vahvemmin näitä petovahinkojen ennalta ehkäiseviä toimia

mielestäni oli hyvä asia se että valtakunnallisessa riistaneuvostossa tullaan kuulemaan myöskin luonnonsuojelujärjestöjä

lopuksi mitä tulee susisiirtoihin niitä ei pitäisi liian heppoisesti heitellä vastaukseksi kyseisiin ongelmiin

susisiirroista puhuttaessa pitäisi perehtyä varsin hyvin petoeläinten reviirikäyttäytymiseen kuin myöskin tarvittaviin totutusaitoihin

sinänsä on hyvä asia ajatella niin että susikannatkin kasvaisivat myöskin täällä eteläisemmässä suomessa mutta emme voi ajatella poliitikkoina niin että heittäisimme eläimen umpimähkään luontoon ja ajattelisimme että sieltä se kanta kasvaa

näin ei tule tapahtumaan

tässä kannattaisi kuitenkin semmoinen turha populismi unohtaa kun susisiirroista asiallisesti puhumme

kannatan

mutta kahteen asiaan haluaisin kiinnittää huomiota

ensimmäinen on se että toivon että eduskunnan käsittelyssä huolehdimme siitä että tätä eläintenpitokieltoa ei tulevaisuudessa pystytä kiertämään samassa kotitaloudessa elävien henkilöiden kesken eli kaltoin kohdeltuja eläimiä ei siirrettä esimerkiksi perheenjäsenelle aivan kuten ed

on hyvä että ministeriössä on valmisteilla törkeä metsästysrikos mutta henkilö joka syyllistyy törkeään metsästysrikokseen syyllistyy samalla myös vääjäämättä eläinsuojelurikokseen

tämän vuoksi toivon että tätä eläintenpitokieltorekisteriä sovellettaisiin myöskin tällaisiin rikoksentekijöihin jotka ovat syyllistyneet törkeään metsästysrikokseen villieläimen kohdalla koska mielestäni on oikeus ja kohtuus että samanlainen käytäntö niin villi lemmikki kuin tuotantoeläinten kohdalla pitäisi olla käytäntönä meidän yhteiskunnassamme

ja sitten ryhmäpuheenvuoroihin ensin ja keskustan eduskuntaryhmän edustaja arvoisa puhemies

selonteon laaja parlamentaarinen tarkastelu tuo turvallisuus ja puolustuspolitiikkaamme johdonmukaisuutta ja tukee puolustuksemme pitkäjänteistä suunnittelua

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa linjataan jatkossakin eduskunnalle annettavilla selonteoilla

on kuitenkin tärkeää että varsinaiset ulko ja turvallisuuspoliittiset linjavalinnat tapahtuvat normaalissa parlamentaarisessa järjestyksessä eli valtioneuvoston selonteossa ja sitä seuraavassa eduskuntakäsittelyssä

pienen valtion etu on kansainvälinen järjestelmä joka perustuu kansainvälisen oikeuden ihmisoikeuksien demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen kaikkialla maailmassa

hyvin toimivien kansainvälisten instituutioiden ja sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestelmän kehittäminen on suomen tavoite maailman yhteinen haaste

suomen on oltava aktiivinen jäsen kansainvälisessä yhteistyössä paitsi vaikuttaakseen globaaliin kehitykseen myös pitääkseen huolta omista kansallisista eduistaan

suomen tulee kehityspolitiikassaan painottaa omista vahvuuksistamme lähtevää kehitysyhteistyötä jonka keskiössä ovat demokratia ja oikeusvaltiokehitys koulutuskysymykset sekä energia ja ympäristösektorit

unionin ulko ja turvallisuuspolitiikan syventyessä unioni pystyy yhä paremmin osoittamaan vahvaa johtajuutta kehitys ilmasto ja turvallisuuspolitiikassa

unionin ulkosuhteissa on panostettava erityisesti eun ja venäjän välisen yhteistyösuhteen rakentamiseen sekä transatlanttisten suhteiden kehittämiseen

transatlanttinen kestävän kehityksen kumppanuus on hyvä alku entistä syvemmälle eun ja yhdysvaltain yhteistyölle globaalien ongelmien käsittelyssä

unionin turvallisuuspolitiikkaa syventää lissabonin sopimukseen sisältyvä avunantovelvoite joka lujittaa jäsenvaltioiden keskinäistä solidaarisuutta ja velvoittaa kaikkia maita yhtäläisesti

arvoisa puhemies

toinen asia joka hieman hämmentää kenties ainakin omaa miestä

ja jarkko

rktl suorittaa mielestäni erittäin perusteellista tutkintaa ja seurantaa suurpedoistamme

selonteossa todetaan että naton tavoitteet kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi ovat yhteensopivat suomen ja euroopan unionin ulko ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kanssa

edellä kerrottiin yläneen susilauman pannoituksesta

tässä oli niin ikään kyse erittäin tärkeästä toimesta koska tällä toiminnalla paitsi pystytään seuraamaan tuota susilaumaa niin pystytään myös varoittamaan metsästäjiä

selonteon linjaus jonka mukaan on olemassa jatkossakin vahvoja perusteita harkita suomen nato jäsenyyttä on johdonmukainen vaikka nato jäsenyys ei olekaan juuri nyt ajankohtainen

rktln on tarkoitus tulevaisuudessa varoittaa sellaisia metsästäjiä jotka päästävät metsästyskoiriaan alueelle jossa tiedetään susien liikkuvan

tämä pannoitus auttaa muun muassa tässä toiminnassa joten itse näkisin että tuo yläneellä tapahtunut viimeviikkoinen susien pannoitus päinvastoin auttaa tässä tavoitteessa johon pyrimme

keskustan eduskuntaryhmä painottaa että laaja poliittinen yhteisymmärrys ja kansalaismielipiteen huomioiminen on tärkeää mahdollisesta jäsenyydestä päätettäessä aivan kuten selonteossakin todetaan

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että suomen puolustus perustuu alueellisen puolustuksen periaatteeseen yleiseen asevelvollisuuteen laajaan reserviin sekä vahvaan maanpuolustustahtoon ja kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön

tämän vuoksi ulkoasiainvaliokunnan mietintöön sisällytettiin ponsi joka edellyttää että valtioneuvosto sisällyttää seuraavaan selontekoon seikkaperäisen arvion miten puolustusvoimien rakenteita on suunniteltu muutettavaksi tulevilla selontekokausilla

suomi vaikuttaa maailmalla kriisien ja konfliktien ennalta ehkäisyyn etenkin kehitys ihmisoikeus ja asevalvontapolitiikan keinoin sekä osallistumalla kansainväliseen kriisinhallintaan

osallistumalla kansainväliseen kriisinhallintaan tuetaan suomen puolustuskyvyn kehittymistä ja kannetaan omalta osalta vastuuta kriisien hallinnasta

tavoite siviilikriisinhallinnan asiantuntijatehtäviin lähetettävien suomalaisten määrän nostamisesta edellyttää kotimaan valmiuksien kehittämistä

suomen on panostettava kehitys ihmisoikeus ja oikeusvaltioasiantuntemuksen kehittämiseen selkeällä kansallisella ohjelmalla

arvoisa puhemies

lopuksi suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan pitkä linja on vahvistaa kansainvälistä asemaamme ja maamme turvallisuutta

valtioneuvoston selonteko ja eduskuntakäsittely jatkavat tällä johdonmukaisella linjalla

arvoisa puhemies

tuossa edellisellä viikolla oli poznanin ilmastokokous ja suuri kiitos ministeri lehtomäelle joka kokousta veti varsin hyvin suomen osalta

tärkeä osa ilmastopolitiikkaa on tietysti infra ja rakentaminen etenkin asuminen ja hallitus on tehnyt erittäin hyviä toimenpiteitä sen suhteen että ihmiset valitsisivat esimerkiksi lämmitysjärjestelmää muuttaessaan uusiutuvaa energiaa käyttäviä lämmitysjärjestelmiä

eräs toimenpide tähän liittyen on kotitalousvähennyksen laajentaminen ja katon korottaminen mutta ympäristöministeriön tavoitteena on se että ihmiset siirtyisivät uusiutuvaan energiaan

miten voimme olla varmoja että kansalaiset näin toimivat lämmitysremontteja tehdessään koska tuon kotitalousvähennyksenhän saa kuitenkin vaikka sitten vaihtaa vanhan öljykattilan uuteen öljykattilaan

arvoisa puhemies

ministeri taisi todeta mielestäni erittäin osuvasti olikohan maaseudun tulevaisuus että ei sääntöjä noudattavan rehellisen metsästäjän tarvitse pelätä tätä tulevaa sanktiota törkeästä metsästysrikoksesta aivan samalla tavalla kuin ei meidänkään tarvitse pelätä muita rikosoikeudellisia seikkoja kun me noudatamme lakia

eihän tästä haittaa ole kenellekään kunnolliselle rehelliselle metsästäjälle

mutta meidän täytyy niin kuin kaikessa muussakin lainsäädännössä varautua myös sellaisiin tilanteisiin sellaisten henkilöiden kohdalla jotka eivät lain kirjainta noudata

minusta tällainen petovihan lietsonta on siinä mielessä vahingollista että kun me pyrimme tällaisella lainsäädännöllä suojelemaan näitä äärimmäisen uhanalaisia eläimiä niin on hyvin vahingollista silloin tuoda tällaista tunteenomaista pelon tunnetta tai vihan tunnetta

arvoisa herra puhemies

keskusteluissa ovat tulleet ilmi paitsi nämä vaikeat sääolosuhteet myös hyvin hauras turvallisuustilanne mutta nostaisin kolmannen elementin mukaan ja se on suuri kulttuurillinen ero

pitää muistaa että jos taloudellisesti haluamme myös katsoa tätä tilannetta niin esimerkiksi suomi on tällä hetkellä eräs johtava luontomatkailumaa juuri suurpetojen ansiosta

tässä viittaan erityisesti naisten asemaan

kysyisinkin

millä tavoin meidän rauhanturvaajiemme toiminnassa ja toimimisessa on huomioitu se että nämä kulttuuriset erot vaativat hyvin erityisiä toimenpiteitä myös meidän rauhanturvaajiltamme jotta myöskin heidän turvallisuutensa voidaan taata

mitä tulee poronhoitoalueeseen niin kannattaa nyt kuitenkin pitää mielessä että meillä ei ole tutkimusten mukaan pariinkymmeneen vuoteen päässyt yksikään susi elävänä ruotsin puolelle tätä susikantaa elävöittämään

susikanta on ruotsissa tutkimusten mukaan hyvinkin degeneroitunutta juuri tästä syystä että sudet ammutaan jo viimeistään sitten poronhoitoalueella

mutta juuri sen vuoksi me tarvitsemme näitä sanktioita ja tämän tyyppistä lainsäädäntöä edustaja pertti virtanen on kaikesta ministeri braxille

merkittävää on se että tuo turvallisuuden tunne kohti poliisin toimintaa on varsin korkealla mutta yleinen turvallisuuden tunne yhteiskunnassamme esimerkiksi lapsiperheissä lähinnä koskien lasten kouluoloja on heikentymässä ja siihen varmasti vaikuttanevat nuo järkyttävät tapahtumat joita vuoden sisällä olemme saaneet seurata

millä tavalla budjetissa näkyy aselain valvonnan tehostaminen

nostaisin energiaturvallisuuden osalta kaksi seikkaa esille

kalliksen esille nostamaa ydinenergian lisääntyvää käyttöä mutta nimenomaan sen lisääntyvää käyttöä kehitysmaissa joka ei tietenkään ole täysin ongelmatonta ympäristö kuin turvallisuuskysymystenkään kannalta

sitten toinen tärkeä teema on energiaturvallisuus koskien arktista yhteistyötä ja sen merkitystä

tässä tietenkin suomen tulee toimia varsin aktiivisesti jotta eu kehittää omaa arktista politiikkaansa juuri pohjoista ulottuvuutta hyödyntäen

jotta arktisten alueiden energiavaroja päästään tulevaisuudessa hyödyntämään tämä tarkoittanee kuitenkin sitä että meidän pitää panostaa uusiin investointeihin myös teknologian saralla

kun ministerit ovat paikalla miten näette tämän kehityksen millä tavalla suomen tulisi uusia investointeja eteenpäin viedä

arvoisa herra puhemies

kansanäänestys voi toimia joissakin suurissa asioissa erittäin hyvänä instrumenttina mutta en näe mitään syytä miksi tällä hetkellä pitäisi kansanäänestys suorittaa nato jäsenyydestä

mitään sellaista linjamuutosta ei ole tapahtunut

lahtelan kommentti että meille jostakin päin sanellaan mitä meidän tulisi tehdä naton suhteen

minusta se on hieman outo kommentti koska suomihan osallistuu jo nyt kriisinhallintaoperaatioihin nato yhteistyöhön

arvoisa herra puhemies

minusta on kuitenkin myös syytä antaa tunnustusta ministerille erittäin hyvin vedetystä poznanin ilmastokokouksesta ja myös hyvistä linjauksista joita ministeriössä on tehty ilmasto ja energiastrategian suhteen

tehtävänne ei varmasti ole helppo mutta siitä huolimatta niin metsoon kuin myöskin ympäristötöihin on saatu lisää panostusta

kysyisinkin ministeriltä kun tiedän että ympäristöministeriö on varsin aktiivisesti ajanut muun muassa kansallispuistohankkeita ja tulevissa kehysneuvotteluissa ja budjettineuvotteluissa nämä asiat lienevät jälleen kerran esillä

onko valtiovarainministeriön suunnasta tullut minkäänlaista vihreää valoa jotta esimerkiksi kansallispuistohankkeissa päästäisiin eteenpäin olemmekin seuraava vastus puurtaa vermon vitonen salolainen kuin nämä sitten edustaja virolainen ja sen jälkeen sitten otetaan ristinpuu ivo vastus punovarusteita

arvoisa puhemies

haavisto jäi

kepa muun muassa on nostanut esille ruoalla keinottelun kuinka ruualla keinottelu pahentaa tätä ruokakriisiä

jo tällä hetkellä suurin osa ruuan raaka ainekaupasta käydään näillä johdannaismarkkinoilla

tehdään näitä niin kutsuttuja futuurisopimuksia

tähän liittyen tätä johdannaiskauppaahan ei voida seurata samalla tavalla kuin muuta normaalia raaka aine taikka osakekauppaa

onkin väläytetty mahdollisuutta ja olisin kysynyt ministeriltä eikö tällaiseen ruokakeinotteluun tulisi puuttua osana rahoitusmarkkinoiden tervehdyttämiseksi asetettavia toimenpiteitä kuten nyt on tehty

arvoisa herra puhemies

paljon keskustelua on herättänyt tämän selonteon yhteydessä nimenomaan nato sekä rahoitus ja kolmantena selonteko ja seurantaryhmän suhde

mielestäni suomen ulko ja turvallisuuspolitiikka on aina ollut hyvin johdonmukaisesti länsi integraatiolinjalla ja tämä selontekohan jatkaa tätä johdonmukaista linjaa avaten suomen nato suhdetta entistä enemmän

pääministeriltä olisin lopuksi kuitenkin kysynyt kun kolmantena asiana on keskustelussa ollut esillä tämä selonteko ja seurantaryhmän suhde

arvoisa herra puhemies

te puhuitte varsin hyvin itämeren suojelusta ja nyt kun odotamme itämeri selontekoa ensi keväänä niin sellainen pieni mutta tärkeä yksityiskohta ovat sellaiset merenkulkijat jotka harjoittavat liiketoimintaa

osa heistä noudattaa sääntöjä ja tyhjentää jätteensä satamassa niin kuin pitää mutta osa tekee valitettavan usein ympäristörikoksia ja laskee jätteensä mereen

voisiko vaikkapa tämän selonteon yhteydessä selvittää sellaista järjestelmää että kaikki merenkulkijat suorittaisivat jätemaksun septitankkiensa tyhjentämisestä riippumatta siitä käyttävätkö he tätä mahdollisuutta vai ei

tällöin ei olisi liiketaloudellisesti kannattavaa enää tehdä ympäristörikoksia ja laskea jätteitä mereen

täällä on oltu nyt parissa aikaisemmassa puheenvuorossa kovasti huolissaan siitä rajoittaako tämä metsästystä

mielestäni nyt pitäisi kuitenkin muistaa sellainen tosiasia että kaikkien niiden luonnonsuojelualueiden yhteispinta ala joilla metsästys on tällä hetkellä kielletty on vajaa prosentti siis vajaa prosentti

ei liene sen vuoksi liikaa pyydetty niiltä kävijöiltä jotka ovat tutkimuksissa hyväksyneet metsästyksen että edes tämä alue säästettäisiin metsästyksestä vapaana

arvoisa herra puhemies

suomessa salametsästys on erittäin yleistä ja mikä valitettavinta se myös muodoissaan esiintyy äärimmäisen raakana

tiusanen ja ed

pidän tätä lakialoitetta varsin hyvänä

uskon että lakialoite on koko yhteiskunnan kannalta varsin hyödyllinen koska tällä hetkellä nimenomaan laajamittainen salametsästys on suurin este muun muassa petoeläinten suojelutoimille

kun esimerkiksi myönnetään kaatolupia metsästysaikana niin salametsästys on silloinkin esteenä tarkkojen kaatolupien määrittelyssä ja myös siinä mielessä kuinka laajasti suojelutoimia ulotetaan millekin lajille

toivon että ministeriöstä näytettäisiin positiivista valoa ja toivon että valiokunnassa tämä aloite nostetaan tarkasti esille ja voisimme tältä kohdin lakia parantaa

arvoisa puhemies

vasta eilen keskiviikkona saimme kuulla ympäristöministeriön ja suomen ympäristökeskuksen arviot koskien luontomme ja eläinlajiemme tilaa

ja tämän arvion mukaan eläinlajien uhanalaistuminen on jatkanut kasvuaan ja esimerkiksi suuri osa riistaeläimistämme on uhanalaisia